nuoriso saattaa aloittaa kokeilut sähkösavukkeilla ja käyttö voi johtaa pitkäaikaiseen nikotiiniriippuvuuteen joka puolestaan voi johtaa jatkossa nikotiinituotteiden sekakäyttöön siis myös savukkeiden polttamiseen kuten pekka puska on todennut

tämän näkökulman vapers finland ry kuitenkin tyrmää

niinpä kysyisinkin ministeriltä voisiko tätä tiehanketta saada eteenpäin edes pätkissä aloittaen kiistattomalta osuudelta hollolalahti välin tieosuudelta

arvoisa puhemies

sähkötupakan haitoista tai hyödyistä on vasta melko vähän tutkittua tietoa kuten täällä on todettu ja sen käsittääkseni myöntävät niin sähkötupakan puolustajat kuin vastustajat

ei ollut ainakaan päijät hämeessä jossa kuntia kutsuttiin kaupungeiksi ja päinvastoin

ensimmäisen kierroksen tuloksena ministeri virkkunen on todennut että kunnat katsoivat asioita omasta näkökulmastaan ja että kunnilla on vahva tahto ja että ne haluavat itse osallistua niitä koskevaan päätöksentekoon

myös ihmisillä tehdään kokeita

pelkästään kosketus ihoon on voinut aiheuttaa allergisen reaktion

jonkinlainen on melko epämääräinen määritelmä kuten myös tämän hallituksen tänään käsittelyssä oleva tiedonanto josta puuttuvat tarkemmat rakennelakiin tulevat kriteerit

potilaan lääkärilehdessä erikoislääkäri kristiina patja toteaa että sähkötupakka voi antaa väärän turvallisuudentunteen vähemmän haitallisesta tuotteesta ja että teollisuuden tavoitteena lienee hankkia uusia kuluttajia koska nikotiiniin jää fyysisesti riippuvaiseksi

seutuajattelusta kysyttäessä hallitus vastaa että se vahvistaa kesäkuun lopussa kriteerit joissa tulee näkymään koko alueen näkökulma ei pelkästään yhden kunnan

tästä näkökulmasta nikotiininkäyttäjät ovat teollisuudelle varma taloudellinen sijoitus

lisäksi kysyin ministeriltä viedäänkö tällaisilta pienemmiltä kunnilta rakennelain kriteereillä mahdollisuudet ylipäänsä jatkaa itsenäisinä kuntina

nyt tämän vaalikauden kärkiuudistus eli sote uudistus on sekin vaarassa kaatua päähallituspuolue kokoomuksen irtiottoihin yhteisesti sovituista raameista

hallitus on laulattanut koivuniemen herraa köyhien lapsiperheiden pienituloisten eläkeläisten sekä muun muassa omaishoitajien selkänahassa ja sama linja tuntuu jatkuvan

ministeri rinne mainitsi maanantain budjettikeskustelun yhteydessä peräti kaksi kertaa puhtaan veden ja mahdollisuudet ammentaa siitä uutta tulevaisuutta ja mainitsipa hän sen myös mahdollisena vientituotteena

suomen taloustilanne on edelleen kehno

niinpä pk sektoria pitäisi tukea nyt napakasti jotta uusia työpaikkoja saataisiin katoavien tilalle ikäviä ja laajoja irtisanomisuutisia kun saamme lukea viikoittain

köyhyys ja työttömyys periytyy jo sukupolvelta toiselle

laitoshoidosta karsiminen tarkoittaa luonnollisesti kotihoidon ja muunlaisten hoitomuotojen lisääntymistä sillä vanhusten määrä ei suinkaan ole vähenemässä

arvoisa ministeri miten tärkeänä näette pohjavesivarantojen suojelemisen ja aiotteko ponnekkaasti edistää uuden kehätien rakentamishanketta ja näin vähentää liikennettä salpausselän pohjavesialueella

osallistumalla näihin talkoisiin jo nyt köyhä lapsiperhe tai vähävarainen eläkeläinen köyhtyy entisestään tuloerot jatkavat kasvuaan ja eriarvoisuus lisääntyy

tavoite vähentää pitkäaikaista laitoshoitoa eli terveyskeskusten vuodeosastojen hoitoa sekä vanhainkotihoitoa on sinänsä hyvä ja kannatettava asia mutta tarvitaan korvaavien hoitomuotojen selvitystä

kotihoidon tarve tullee lisääntymään

läpi vaalikauden tämän hallituksen talouspolitiikassa on näkynyt selkeä arvovalinta

tosin edes nykyisellään ei kotihoidossa ole tarpeeksi hoitajia tätä työtä tekemään eivätkä kunnat talouskurimuksessaan pysty palkkaamaan lisää henkilökuntaa

lisäksi korkein hallinto oikeus on hylännyt kaikki kuntaliitoksista tehdyt valitukset

melko kovaa peliä kun lopullinen pelinappula on kuitenkin kuntalainen

vaikka omaishoitajille ilmoitetaan että omaishoitajien palkkioihin budjetoidut rahat ovat loppu jatkavat omaiset läheisen hoitamista ja tämä tiedetään kunnissa ja joissakin kunnissa tätä käytetään törkeästi hyväksi

etelä euroopan maiden hedelmä ja vihannestuottajat saivat syksyllä jo omat tukensa mutta mikä pöyristyttävintä eu varojen väärinkäyttöä myös eun puheenjohtajamaa italia sai juustoilleen tukea vaikka ei edes vie juustoa venäjälle

suomen kannalta ei siis ole olemassa solidaarisuutta eun taholta

omaishoitajat jäävät tässä rakenneuudistuksessa tylysti vaille huomiota vaikka omaishoito on nimenomaan niin valtiolle kuin kunnillekin se kustannustehokkain hoitomuoto

ennusteet vain heikkenevät

arvoisa puhemies

olemme perussuomalaisten ohjelmassa läpi vaalikauden tarjonneet hallitukselle erilaisia vaihtoehtoja ja tulemme jälleen esittelemään oman varjobudjettimme joka sisältää ehdotuksia joilla voidaan parantaa suomen talouskasvua ja työllisyyttä

isien ansiotaso on kolminkertainen äitien ansioihin verrattuna

nyt hallitus aikoo kuitenkin jakaa kotihoidon tuen puoliksi molemmille vanhemmille

tätä uudistusta on perusteltu tasa arvolla mutta todellisuudessa kysymyksessä on leikkaus sillä oletetaanko todella että näissä perheissä joissa isän ansiotaso on kolminkertainen äidin ansiotasoon verrattuna isätkin jäisivät kotihoidon tuen voimin kotiin hoitamaan lasta

siksi kannatan edustaja lindströmin esittämää epäluottamuslausetta

tämä kotihoidon tukiesitys kertoo hallituksen arvomaailmasta sillä lapsiperheiden esittämät moitteet tästä asiasta ovat kuuluneet kuuroille korville

kannatan pontevasti edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys perhehoitolain muuttamisesta liittyy kiinteästi pääministeri sipilän hallitusohjelmaan jonka tavoitteena on kehittää kaikenikäisten omaishoitoa ja erityisesti iäkkäiden perhehoitoa

perhehoitolakiin ehdotetaan muutoksia joilla korotettaisiin hoitopalkkiota pidennettäisiin hoitajan oikeutta vapaaseen sekä säädettäisiin oikeus hyvinvointi ja terveystarkastuksiin

ja kuten jo mainitsin on erinomaista että päätoimisille perhehoitajille olisi tarjottava hyvinvointi ja terveystarkastuksia joka toinen vuosi

mutta kuten täällä on todettu perhehoito voi hyvin onnistuessaan olla hyvä hoivamuoto ikäihmisten kohdalla mutta kyllä siihen pitää myöskin paneutua että ne kaikki kohdat mitkä vaaditaan on hyvin hoidettu

esitämmekin hallitukselle välikysymyksessämme jälleen kysymyksen siitä miten hallitus turvaa lakisääteiset lähipalvelut koko maassa kun se samaan aikaan heikentää kuntien rahoituspohjaa

arvoisa puhemies

kuntapäättäjille nuo hallituksen vahvan peruskunnan kriteerit näyttäytyvät lähinnä siinä valossa että ne on niin epämääräisesti määritelty että melkeinpä mikä tahansa kunta voidaan tuomita huonoksi kunnaksi

arvoisa puhemies

joidenkin kuntien välillä nykyinen yhteistyö peruspalvelujen järjestämisessä toimii vallan mainiosti ja kuntalaiset haluavat pysyä itsenäisinä eivätkä kannata liitosta

kuinka toimiva kuntien välinen yhteistyö otetaan huomioon kuntaliitoksia tehtäessä ja kuntarakennelakiin tulevia vahvan peruskunnan kriteereitä määriteltäessä

otan esimerkin kouvolan seudulta

näin käy vaikka kouvolassa on lähes kaikki keinot otettu käyttöön

taksat ja maksut tarkistettu ja nostettu veroprosentit nostettu tappiin saakka palkat harmonisoitu kouluja lakkautettu ja erilaisia palveluverkkoratkaisuja tehty

valitettavasti tämä maksusitoumuskäytäntö on aiheuttanut sen että usein turvakoteihin tulee kyselyitä turvapaikan mahdollisuuden saamisesta mutta kun maksusitoumusta pitäisi saada niin sitä ei sitten ehkä tulekaan ja tämä avun tarvitsija jää sitten oman onnensa nojaan